alkolukkoa ei ole mahdollista hankkia ellei ole rahaa

esityksen tavoitteena on ehdottaa uuteen lakiin sellaiset säännökset jotka ovat tarpeen uuden siviiliräjähdedirektiivin voimaansaattamiseksi

esitys on kuitenkin suurelta osin vain lainsäädäntötekninen eikä siinä ole merkittäviä muutoksia räjähteiden teknisiin tai turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin

alkolukon käyttöön pitäisi olla mahdollisuus jokaisella myös käytännössä varallisuudesta riippumatta

yksi vaihtoehto olisi että tietyn perusmaksun jälkeen jokin taho maksaisi yli menevän osan alkolukon hinnasta asennuksesta ja kustannuksista

raskaan kuljetuksen kustannukset lisääntyisivät tämänkin esityksen myötä jälleen oleellisesti

ehdotetusta sääntelystä ei myöskään aiheudu merkittäviä muutoksia viranomaisten tämänhetkiseen toimintaan eikä uudella lailla ole merkittävää vaikutusta alalla jo toimivien talouden toimijoiden toimintaan

kuljetusyrittäjien välisen kilpailun vääristymisestä aiheutuu koko suomalaiselle yhteiskunnalle vääristymistä ja se heikentää rehellisten suomalaisten kuljetusyrittäjien mahdollisuuksia toimia alalla tasa arvoisesti ulkomaisen kuljetusyrittäjän kanssa

kyseessä on tältäkin osin pääasiassa lainsäädäntötekninen uudistus jolla asetetaan vain joitakin tarkennuksia vaatimuksiin

mielestäni erityisen tärkeä seikka on että esityksen mukaan valvottu ajo oikeus peruutetaan jos valvottava ilman hyväksyttävää syytä rikkoo valvottuun ajo oikeuteen sisältyvää rajoitusta laiminlyö valvottuun ajo oikeuteen kuuluvan velvollisuuden tai tekee tai yrittää tehdä alkolukon toimintakyvyttömäksi

mielestäni ajokorttiuudistuksesta tulevat kustannukset pitäisi pystyä kompensoimaan jollain tavoin kuljettajalle tai kuljetusyrittäjälle

esityksessä mukana oleva kemikaaliturvallisuuslain muutos helpottaa vaarallisten kemikaalien säiliöiden maahantuontia ulkomailta koska enää ei vaadittaisi haettavaksi turvallisuus ja kemikaaliviraston tukesin erillistä lupaa

esityksellä olisi myös hallinnollisia vaikutuksia

alkolukolla valvottu ajo oikeus on peruutettava myös silloin jos kuljettaja syyllistyy alkolukko ohjelman aikana törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen

näistä ehdotetuista voimassaoloajan muutoksista sekä niiden vaikutuksista aiheutuu myös rekisteröintijärjestelmän muutostarpeita

niille henkilöille jotka eivät ole normaalisti tekemisissä räjähteiden kanssa on tärkeintä niiden tunnistaminen

valvottu ajo oikeus on myös peruutettava jos valvottava sitä pyytää

tälläkin hetkellä poliisin tietojärjestelmä vitja on vasta työn alla eikä varmuutta sen valmistumisesta ole olemassa

räjähteisiin ei pidä koskea ellei niitä tunnista ja osaa turvallisesti käsitellä

alkolukko oikein käytettynä vähentää tehokkaasti rattijuopumuksia

edellä kerrotuista seikoista johtuen pidän esitystä varsin haastavana ja ajokortin haltijan sekä viranomaisten kustannuksia lisäävänä

uudistus on mahdollista toteuttaa mutta nämä seikat on tässä uudistuksessa huomioitava

alkolukkolainsäädännön uudistamisen tavoitteena on poistaa lainsäädäntöä rasittavaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia sekä saattaa alkolukkoja koskeva lainsäädäntö johdonmukaisemmaksi kokonaisuudeksi

jos merkintää ei ole mahdollista tai perusteltua kiinnittää räjähteeseen se on kiinnitettävä räjähteen pakkaukseen ja mukana oleviin asiakirjoihin

edelleenkin joka vuosi poliisiasemille tuodaan ullakoilta ynnä muualta löydettyjä sodanaikaisia räjähteitä mihin ei missään nimessä saisi edes koskea

nämä toimet eivät mielestäni kuitenkaan riitä vaan tarvitaan myös ajoneuvon konfiskaatiota ongelmarattijuopoilta entistä useammin ja maanlaajuisesti tasapuolisemmin

tällä hetkellä näin ei ole

arvoisa rouva puhemies

samat keinot rattijuoppouden torjunnassa eivät sovellu kaikille rattijuopoille koska päihteiden käyttäjiä on eriasteisia

erityisesti nuorilla kuljettajilla alkoholi on liikenteessä suuri riskitekijä

tämän ryhmän kuljettajien ennalta estävänä keinona toimii tutkimustenkin mukaan parhaiten ruotsin ja norjan mukainen promillerajan laskeminen sekä valistus

toiseen ryhmään kuuluvat ottavat usein tietoisia riskejä päihtyneenä ajamisessa ja he jäävät kiinni tilastollisina uhreina niin sanotun laskuvirheen väärin kalibroidun henkilökohtaisen alkoholimittarin ilmoituksen tai liikenneonnettomuuden seurauksena

tähän ryhmään ei vaikuta promillerajan laskeminenkaan

on selvää että mitä enemmän on ollut valvojia ja valvontaa sitä enemmän on kiinnijäämisriskiä myös harmaassa taloudessa

kun lakkautitte viime kaudella liikkuvan poliisin väheni tuntuvasti myös raskaan liikenteen valvonta

jälleen harmaa talous kiittää

arvoisa rouva puhemies

edelleen harmaa talous kiittää

tällä hetkellä poliisilla kuluu työaikaa rattijuopumusten käsittelyssä erityisesti tekopaikan ja poliisiaseman välisen ajomatkan suhteen

erityisesti työprosessien nopeuttamiseksi poliisilla tulisi olla oikeus kirjoittaa rangaistusvaatimus suoraan tien päällä rattijuopumustapauksessa silloin kun näyttö on kiistaton

samaan aikaan poliisin tutkintahenkilöstö voisi keskittyä muiden rikosten tutkintaan

tällainen työprosessien kehittäminen säästäisi yhteiskunnan ja samalla veronmaksajien varoja

arvoisa puhemies

elikkä eihän niitä päälliköitä ole sieltä vähennetty yhtään minnekään he ovat edelleen toisissa päällikkötasoisissa viroissa ja he lähtevät ainoastaan eläkkeelle sieltä jolloin saadaan paikkoja auki

arvoisa rouva puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kestävän metsätalouden määräaikaista rahoituslakia metsätuhojen torjunnasta annettua lakia ja riistan vahinkolakia

kestävän metsätalouden määräaikaista rahoituslakia muutettaisiin hallitusohjelman mukaisten säästöjen toteuttamiseksi joten muutos on ymmärrettävä

on selvää että käytettävissä oleva valtiontuki tulee kohdistaa siten että tukijärjestelmän tavoitteet voidaan edes osittain saavuttaa vaikka toiminnan laajuutta jouduttaisiinkin joiltakin osin supistamaan

tukijärjestelmän tulee kannustaa maanomistajia myös jatkossa aktiiviseen ja oikea aikaiseen metsien hoitoon ja näin lisäämään metsiensä kasvua ja tuottoa

lisäksi tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä ja säästää hallinnon resursseja sekä helpottaa tuen hakemista

nämä seikat kuulostavat vieläkin paremmilta ja tavoiteltavilta toimenpiteiltä

metsätuhojen torjunnasta annettuun lakiin tehtävän muutoksen tavoitteena on metsien hyvän terveydentilan ylläpitäminen ja metsätuhojen torjuminen

tämäkään seikka ei ole huono mikäli tämä ymmärretään oikein

on siten metsänomistajalle jatkossakin tärkeää että työtä juurikäävän torjumiseksi jatketaan enkä usko että tätä työtä jatkossa yleisesti laiminlyödään

käytännössä torjunnan tekevät pääsääntöisesti metsäkoneyrittäjät ja tähänkin asti se on onnistunut erittäin hyvin

monilla talouden tunnusluvuilla mitattuna suomella menee tällä hetkellä heikommin kuin aikoihin mutta meillä on myös vahvuuksia jotka eivät ole rahassa mitattavissa niitä vahvuuksia jotka ovat rahassa mitattavissa ja vielä myös mahdollisuuksia jotka odottavat aineelliseksi hyväksi muuttumista

hyveitä meillä sanotaan luonteenpiirteiksi jotka näkyvät teoissa

haluan korostaa edelleen mahdollisuuksiamme bio ja kiertotaloudessa

energiaomavaraisuutemme nostaminen kotimaisella bioenergialla kuten turpeella ja puuhakkeella tukee myös työllisyyttämme sekä talouskasvua

maakunnista ja niiden resursseista alkunsa saavat ideat ja paikallinen yrittäjyys vaikkapa maaseudun monialainen yrittäjyys kuten hallitusohjelmaan on kirjattu tuovat uusia työpaikkoja ja säilyttävät maaseudun elinvoimaisena kun niille annetaan mahdollisuus

olen jo aiemmin puhunut metsästyksen ja kalastuksen sekä erätalouden mahdollisuuksista maakunnissa unohtamatta tietenkään perinteisiä maa ja metsätalouden työpaikkoja

arvoisa puhemies

olen kuitenkin iloinen niistä talouskasvun elementeistä joita tässä ohjelmassa on eikä vähiten metsäperusteisessa biotaloudessa

hallitusohjelmassa on paljon hyvää

arvoisa rouva puhemies

oikeuskanslerin mukaan poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen siirtämisen syyttäjätutkinnanjohtajan harkittavaksi tulee tapahtua jo alemmilla kriteereillä kuin mitä esitutkinnan aloittaminen edellyttää

tämän olen myös edellisessä työssäni hyvin huomannut

poliisiylijohtaja paateron aikakaudella on poliisirikostutkinnan esitutkintakynnys viety niin alas että valtakunnansyyttäjänvirasto tukehtuu muun muassa poliisirikosasioihin ja pahimmillaan syyteharkinta kestää yli vuoden

ja näin minulle kertovat myös rekkamiehet jotka tuolla liikenteessä ovat päivittäin että siellä ei sitä valvontaa enää ole niin kuin silloin kun liikkuva poliisi oli voimissaan

ilmeisesti ei kukaan

poliisimiesten oikeusturva on tippunut todella alhaiselle tasolle johtuen juuri alemmasta esitutkintakynnyksestä ja valtakunnansyyttäjän puutteellisista resursseista

nykyinen laillisuusvalvonta vähentää poliisityön luonteeseen ja työhön oleellisesti kuuluvaa tervettä uteliaisuutta tiedon aktiivista etsintää ja tilannekuvan ylläpitämistä

yksittäiselle poliisille jää helposti se kuva että miksi minä olisin aktiivinen ja etsisin oma aloitteisesti tietoa kun organisaatio ja yhteiskunta eivät sitä halua ja mahdollisesti jopa rankaisevat siitä

oikeuskanslerin mielestä poliisin sisäisen turvallisuusvalvonnan on perusteltua siirtää asia syyttäjätutkinnanjohtajan harkittavaksi aina kun epäillyn menettely on siten yksilöitävissä että se saattaa täyttää rikoksen tunnusmerkistön

tässä kohtaa on varmaan hyvä kysyä kuuluvatko tähän myös poliisin liikennerikkomukset tai liikenneturvallisuuden vaarantamiset

tiedän poliisilaitoksia joissa poliisimiehet saavat esimiehiltään automaattisesti rangaistusvaatimuksen ajettuaan esimerkiksi poliisiauton jäisellä tiellä lumipenkkaan teko on mahdollisesti liikenneturvallisuuden vaarantamista

tavallinen tienkäyttäjä voi olosuhteiden niin salliessa saada teostaan poliisilta suullisen tai kirjallisen huomautuksen mutta poliisille kirjoitetaan ikään kuin varmuuden vuoksi sakko periaatteella jos vaikka joku tekee asiasta kyselyn tai jopa kantelun

tällainen toiminta uhkaa mielestäni tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta lain edessä tai ainakin sen tunnetta ja on omiaan heikentämään oikeuslaitoksen uskottavuutta

oikeuskanslerin mielestä kanteluiden kohteena olevan poliisimiehen itsekriminointisuojan toteutumisen kannalta parasta ja ongelmattominta olisi mikäli vastaus asian mahdollisesta rikosoikeudellisesta luonteesta saataisiin jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

poliisin oikeusyksiköiden resurssitilanne on osassa poliisilaitoksia huonolla mallilla sillä useissa laitoksissa oikeusyksikön perustehtävä eli käytännön laillisuusvalvonta on puutteellinen koska yksikön vähäiset resurssit kuluvat kanteluiden käsittelyyn ja itse organisaatioon kohdistuvaa laillisuusvalvontaa ei ole aikaa tehdä lainkaan

itä suomen poliisilaitoksen oikeusyksikkö on esimerkki hyvästä resursoinnista koska yksikössä on kolme henkilöä joten siellä pystytään tekemään kanteluiden ohella myös kattavaa laillisuusvalvontaa

itä uudenmaan poliisilaitoksen oikeusyksikössä työskentelee tällä hetkellä vain yksi rikosylitarkastaja joten siellä virkamiehen työpanos ei riitä edes kanteluiden käsittelyyn hyvän hallinnon mukaisessa aikataulussa

tähän toivoisin pikaisesti muutosta

arvoisa rouva puhemies

ekologisen kestävyyden saralla suomi ja sitra profiloituivat pariisin ilmastokokouksessa kansainvälisen ilmastopolitiikan vahvana asiantuntijana ja kotimaassa kiertotalous uutena talousmallina nousi suomalaisten tietoisuuteen

arvoisa puhemies

sitran toiminnassa megatrendien haasteet ja vision tuoma suunta on purettu kolmeksi teemaksi jotka kukin sisältävät useampia määräaikaisia hankekokonaisuuksia

tämän vuoden toimintakertomuksen ja sitran kolmesta teemasta keskityn nyt lähinnä yhteen nimittäin resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta osioon